kannatan

arvoisa puhemies

olenko minä oikeassa siinä että eu komission puolelta on tullut pyyntö kaikille jäsenmaille tehdä jonkunlainen ohjelma tai jonkunlainen suunnitelma miten näihin valtaviin määriin romaneja suhtaudutaan koska minun mielestäni eu on se taso missä tätä asiaa pitäisi ratkaista

mitkä ovat suomen keinot ja suomen panokset eu tason keskustelussa siitä että tässä asiassa päästäisiin eteenpäin koska jos me kriminalisoimme tämän suomessa voimme me niin tehdä mutta ei se auta yhtään mitään

arvoisa puhemies

pääministeri katainen te olette moneen otteeseen painottanut sitä että pienen suomen etu on olla mukana niissä keskusteluissa ja niissä pöydissä joissa päätetään euroopan tulevaisuudesta

niin kuin edustaja sasi mainitsi tässä pienessä maaryhmässä on mukana muun muassa saksa ja ranska euroopan suurimmat taloudet joten sitä voisi pitää aika olennaisena pöytänä olla mukana

sen tarkoitus on löytää sellainen malli jolla verotetaan spekulatiivisia rahoitusmarkkinoita tavalla joka ei tuo epätervettä verokilpailua ja joka voidaan ottaa koko eun alueella käyttöön

arvoisa rouva puhemies

kuten täällä todettiin me olemme ensi vuonna ministerineuvoston puheenjohtajamaa mikä on suuri mahdollisuus suomelle tuoda omia strategioitansa omia linjauksiansa ja omia painotuksiansa pohjoismaiseen yhteistyöhön

olennaista tässä toimintakertomuksessa on mielestäni kuten edustaja pirttilahti puheenvuorossaan hyvin totesi tämä neuvoston työn kehittäminen

mutta vaikea on tämän valtuuskunnan asioita ajaa jos hallituksemme antaa tällaisen viestin pohjoismaisen yhteistyön arvostuksesta

kannatan

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

nyt tämän subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden kohdalla nythän kunnissa valmistuvat tällä hetkellä ensi vuosien budjetit ja suunnitelmat me olemme kuulleet ainakin helsingistä tampereelta kotkasta ja hämeenlinnasta että kuntapäättäjät eivät aio ottaa anteeksi porista myös näitä toimenpiteitä käyttöön ensi vuonna

nämä voimalat tuottavat meille energiaa muutaman vuosikymmenen ajan mutta ydinjäte säilyy vaarallisena eli ongelmana käytännössä ikuisesti satojatuhansia vuosia

tämän heikentämiskiellon valvominenhan jää nytten tässä esityksessä metsätaloustoimijoiden varaan ja jos tällä haetaan säästöjä ja sitä että olisi resursseja laittaa muuhun työhön niin se luultavasti ei tule toteutumaan koska tässä kasvaa viranomaisen neuvontavastuu koulutusvastuu

kun me nyt saamme jo kuntapäättäjiltäkin viestiä että näitä toimenpiteitä pidetään huonoina ne eivät ole lapsen edun mukaisia ja siten ne eivät kuntapäättäjien mielestä ole yhteiskunnallisen edun mukaisia

tämä on myös hyvin harvinainen esitys koska kaikki asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä että tämä ei ole lapsen edun mukaista tämä ei edistä ja kehitä varhaiskasvatusta parempaan suuntaan

arvoisa rouva puhemies

ei kukaan osaa ennakoida mitä sadan vuoden aikana tapahtuu ja minä en voi ottaa vastuulleni sitä että tämä on turvallinen tapa edetä seuraavat sata vuotta ja siitä käytännössä vuosisatoja satojatuhansia vuosia eteenpäin

samassa paikassa käsitellään muun muassa venäjän ydinaseiden plutonium koska venäjällä ydinteollisuus sekä siviili että sotilaallinen kulkevat käsi kädessä

vastuullista on se että kaikki riskit ja avoimet kysymykset ja uhat mitä ydinvoimaan ja sen loppusijoitukseen tulee huomioiden ei ole järkevää rakentaa yhtään lisää ydinvoimaa vaan panostaa kaikki tämä energia aika ja suomalainen osaaminen uusiutuvaan energiaan

mutta ilmeisesti syynä hankkia polttoaine sieltä on se että se on paljon halvempaa kuin missään muualla ja siihen syy on siinä että ympäristönormit ja vaatimukset ovat hyvin matalat

jos kannatte siitä huolta mitkä ovat hallituksen keinot ja pyrkimys vaikuttaa asiaan

arvoisa puhemies

tässä hallituksen tiedonannossa ei ole kyse uusista tuista vaan maksuaikataulun helpottamisesta kreikan portugalin ja irlannin ervvn kautta saamien lainojen osalta

vaikka se ei ratkaise akuuttia hätää näissä maissa on maksuaikataulun pidentäminen kuitenkin ehdottoman välttämätöntä jotta näillä mailla on mahdollisuus selvitä vakavasta taloudellisesta kriisistä

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen että tämän hallituksen aikana on siirrytty käyttämään euroopan vakausmekanismia evmää jossa yksityisten sijoittajien vastuu on olemassa ja tilanne on myös suomen vastuiden kannalta paremmin hallinnassa kuin ervv lainoissa

arvoisa puhemies

pienenä avoimena taloutena suomi on täysin riippuvainen muiden maiden talouskehityksestä

olemme joutuneet käymään puolustustaistelua eri maiden etujen ristitulessa estääksemme sen etteivät irlannin kreikan portugalin tai espanjan talousongelmat ole romuttaneet koko euroopan taloutta ja saman tien vieneet suomea kurimukseen

eurokriisin pahimmat aallot on saatu rauhoittumaan joten meillä on nyt aikaa ja myös historiallinen tilaisuus tehdä rakenteellisia uudistuksia joilla käsistä karannut pörssikuplatalous otetaan takaisin demokraattisen vallan alle

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä näkee myös edelleen rahoitusmarkkinaveron tärkeänä keinona luoda vakautta ja estää spekulatiivisen kaupan synnyttämät kuplat

arvoisa puhemies

vaikka nyt ollaan päättämässä lähinnä teknisestä muutoksesta joka ei sinänsä kasvata suomen laskennallista riskiä on erittäin hyvä että asia tulee eduskunnan käsittelyyn tiedonantona jolloin koko eduskunta pääsee keskustelemaan asiasta

siksi me olemme hallituksessa toisin kuin perussuomalaiset jotka vaalivoitosta eli kansan tahdosta huolimatta eivät olleet valmiita lähtemään hallitukseen erittäin vaikeassa tilanteessa tekemään vaikeita ratkaisuja

varsinkin jotkut tukipaketteja saaneet maat ovat tilanteessa jossa voidaan ajatella heidän menettäneen demokraattisen vallan omiin yhteiskuntiinsa liian tiukkojen sopeutusohjelmien myötä

myös suomen europolitiikassa myönnettäköön että se on vasemmistoliitolle yksi vaikeimpia kysymyksiä myös siinä on otettu askelia oikeaan suuntaan sijoittajavastuun pankkivalvonnan ja muitten elementtien myötä

arvoisa puhemies

siirtyminen evmään on vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä askel oikeaan suuntaan ja ervvn kautta annettujen laina aikojen pidennys on sekä näiden kohdemaiden että suomen kannalta perusteltua ja tarpeen

siksi hallitus nauttii vasemmistoliiton eduskuntaryhmän luottamusta

arvoisa puhemies

me emme enää samalla tavalla kokoudu yhteen yhteisen aatteen tai lipun alle vaan yhä enemmän kansalaiset yhdistävät voimansa yksittäisten asioiden kohdalla

kehitysyhteistyön keskiössä on ja pitää olla globaalin köyhyyden poistaminen sekä kansainvälisen taloudellisen sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävän kehityksen edistäminen

selonteko antaa kattavan kuvan suomen ja suomalaisten toimijoiden tekemästä ansiokkaasta kehitysyhteistyöstä näiden tavoitteiden puolesta sekä toiminnan kohtaamista haasteista

selonteko onkin tarpeellinen työkalu eduskunnalle jotta voimme tehokkaammin seurata kehityspoliittisten päätösten seurauksien vaikuttavuutta sekä havaita kehitystarpeita

arvoisa puhemies

suoran ja osallistavan demokratian keinot eivät saa olla erillisiä meidän edustukselliseen demokratiaamme nähden vaan niiden on rinnalla tuettava ja syvennettävä sitä

edustaja mäkipäälle olisin halunnut sanoa että mielestäni sekä ykssa tehty päätös että tämä esitys meillä täällä käsittelyssä oleva tukevat kehitystä kohti itsenäistä palestiinan valtiota

suuri mahdollisuus on myös meidän aktiivisessa kansalaisjärjestökentässämme niin täällä suomessa kuin euroopan tasolla

päästökauppatulot jotka päätettiin ohjata kehitysyhteistyöbudjettiin ovat hyvät mutta ne ovat lähinnä paikanneet leikkauksia sen sijaan että ne olisivat kasvattaneet rahoitusta kansainvälisten sitoumustemme mukaisesti